arvoisa puhemies

kelan uutena valtuutettuna minä olen päässyt lähemmin tutustumaan erityisiin ongelmakohtiin joista tulee melko usein myös kansalaispalautetta

samansuuntaista tietoa tulee myös kelan tutkimusosastolta

esimerkkinä tutkimustuloksista

nuoren kuntoutusraha lykkää mutta ei kuitenkaan vähennä nuoren ihmisen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä

tämän lisäksi kelan tutkimusosasto on havainnut että masentuneiden kuntoutus on käynnistettävä mahdollisimman varhain jotta kansalainen pysyy työelämässä mukana

kriisitilanteisiin koulutettavien varusmiesten palvelus ja palvelusaika tässä nykymuodossaan ovat sellaisia että tiivistämiselle on varaa ja myöskin koulutuksen tehokkuutta voidaan lisätä

palvelusajan lyhetessä koulutusta tiivistettäisiin ja lyhenemisellä olisi vain vähäisiä vaikutuksia varusmiesten koulutustasoon ja joukkojen suorituskykyyn

asevelvollisille jäisi myös pari viikkoa aikaa enemmän opiskeluun ja työntekoon joten palvelusajan tiivistäminen olisi kokonaisuutta ja kansantaloudellisesti ajatellen täysin positiivinen uudistus

tarvitsemme lisää mahdollisimman vaivattomia käytännön polkuja joilla nuoria ihmisiä saadaan sidottua mukaan ja takaisin työelämään

yksi oleellinen asia puolustuskyvylle ovat kertausharjoitukset

kun poliisit olivat säästöleikkurin uhan alla oli todellinen hätä käsillä

näihin vaikeasti syrjäytyneisiin nuoriin ihmisiin on purrut hyvin etsivä nuorisotyö

etsivässä nuorisotyössä etsiydytään ja mennään nuoren luo ja tarjotaan palveluja ja aikuiskontakteja ja annetaan apua ja vastataan nuoren ihmisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin

yksikin työelämään palaava nuori ihminen on jo pelkästään kansantaloudellisesti merkittävä plusmerkki sosiaalisista vaikutuksista puhumattakaan näin myös kelan palvelujen ulkopuolella

herää kysymys onko hallituksen esityksessä otettu riittävällä tavalla esiin vesiliikenteen turvallisuus vai pyritäänkö lainsäädännön muutoksella vain täyttämään kansainväliset sopimukset

nämä poliisin resurssikysymykset nousevat elävästi esiin kun puhutaan näistä kovista rikosjutuista ja rikostaustoista

valeprofiilinhan poliisi pystyy tekemään tuonne nettisivuille mutta niin kuin edustaja tolvanen totesi sen kanssa pitää kyllä olla äärimmäisen varovainen

kun tuossa työn puolesta on joskus joutunut katsomaan noita pedofiilien kuva arkistoja niin siinä kyllä vanha äijäkin hyytyy

siellä ovat nykyiset pohjanmaan poliisilaitos keski pohjanmaan poliisilaitos jotka ovat täysin kaksikielisiä poliisilaitoksia ja sitten etelä pohjanmaan poliisilaitos joka on yksikielinen poliisilaitos

nyt kun nämä kolme yhdistyvät niin totta kai henkilöstö siirretään ilman kielitaitovaatimuksia mutta sen jälkeen joka ainut poliisimies joka siirretään esimerkiksi seinäjoelle toimipaikaksi seinäjoki joutuu sitten esittämään kielitodistuksen

onko se oikein mietitään vanhoja poliisimiehiä jotka ovat ammattimiehiä että he joutuvat myöskin kielitodistuksen suorittamaan hakiessaan uutta virkaa käytännössä yksikielisellä paikkakunnalla

esillä oleva alkoholilain muuttamisesitys on hyvä lähtökohta avata uudelleen keskustelua suomalaiseen kulttuuriin liittyvästä erikoisongelmasta alkoholinkäytöstä

aloitteen lähtökohta on mielestäni mahdollisimman hyvä lapsuuden suojeleminen mutta mielestäni tämän tapaisilla hyvää tarkoittavilla asioilla jotka paketoidaan yksittäiseksi lakiesitykseksi ei päästä korjaamaan varsinaista ongelmien ydintä

nyt kuitenkin viime lauantaina tuli tuo ohjelma aamusydämellä josta kun siellä haastateltiin kahta vankia joista toinen oli valvotussa koevapaudessa ja toinen panta päällä siinä tilanteessa jopa kun sitä seurasi tuli semmoinen mieleen että voi tämä olla joissain tapauksissa hyväkin valvontamuoto ja sillä voidaan saada aikaan

esityksessä anniskeluajan rajoittamisesta lähdetään siitä olettamuksesta että sillä voidaan muuttaa suomalainen juomakulttuuri ja ehkäistä sen aiheuttamia haittoja

huvipuisto on selkeästi lasten alue

löytyy myös surullisia hetkiä huvipuistoon unohdetuista lapsista tämänsuuntaisia terveisiä on tullut sosiaaliviranomaisilta

arvoisa puhemies

urheilutiloihin on rakennettu ja voidaan edelleen rakentaa ravintolatyyppisiä tiloja jotka on tarkoitettu vain aikuisille ja ne eivät ole humalahakuisen juomisen alueita

arvoisa herra puhemies

meillä on tarvetta hienosäätää muun muassa jäähallin käytävillä tapahtuvaa oluen myyntiä mutta anniskelualue on rajattavissa sopivalle alueelle jo nykyisen lain pohjalta

tappo murha surma törkeä pahoinpitely panttivangin ottaminen ja törkeä ryöstö ovat niin törkeitä rikoksia että ne jo sanoina aiheuttavat puistatuksia ja niiden valmistelun rangaistavuuteen on suhtauduttu tähän mennessä liian pidättyvästi

miettikääpä rikollista joka otetaan kiinni

näin anniskelutilat löytyvät muualta kuin käytäviltä ja vieläpä kehittyvät viihtyisämmiksi ja siten omalta osaltaan vaikuttavat juomistapoihin

jos poliisi esimerkiksi tekee taktisen virheen kiinniotossa törkeän rikoksen valmisteluvaiheessa hieman ennen törkeän ryöstön toimeenpanovaihetta niin tämä rikollinen henkilö joudutaan päästämään jopa vapaalle jalalle ilman minkäänlaisia seuraamuksia jos todella näyttöä rikoksesta ei ole

nykyisen lainkin puitteissa olisi voitu toimia tehokkaammin ja estää lasta näkemästä juomista mutta on hyvä muistaa että yleiset anniskelutilat ovat valvottuja ja sillä tavoin turvallisia

arvoisa puhemies

nythän esimerkiksi törkeitä ryöstöjä ja rikoksia kannattaa tulla ruotsista ja virosta suomeen suunnittelemaan ilman sanktiouhkaa niin kuin täällä edustaja sasikin mainitsi

poliisin hallintorakenteen uudistaminen saatetaan tuottavuuden parantamiseksi loppuun siirtämällä henkilöstön painopistettä edelleen poliisihallituksen ja poliisilaitosten hallinnosta ja johtamisesta operatiiviseen toimintaan

rikollisilla henkilöillä tulee tietysti olla oikeutensa mutta tämä ei missään nimessä saa enää johtaa siihen että rikoksen uhrin oikeudet jäävät taka alalle

kannatan tätä esitystä erittäin vahvasti

niin kuin lakiesityksessä todetaan ravintoloiden aukioloajoista nykylaissa tulee alkoholin anniskelun loppua kello puoli kaksi yöllä

miten mielestänne poliisin resursseja tulee kehittää pidemmällä aikavälillä jotta poliisin palvelut pystytään turvaamaan kansalaisten turvallisuudesta tinkimättä

pohjanmaalta tulee päteviä ministereitä

missä vaiheessa hallitusohjelman mukaisen poliisin resursseista tehtävän pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelman odotetaan valmistuvan

rikollisten eliitillä on käytössään huomattavat taloudelliset resurssit joilla he pystyvät hankkimaan käyttöönsä eri alojen palveluja asiantuntemusta ja huipputekniikkaa

tämä on syytä ottaa huomioon tulevassa keskustelussa ja tulevassa lainsäädännössä jotta järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen ei jää lainsäädännön epäkohdista johtuen tehottomaksi

arvoisa puhemies

suunnataanko voimavaroja lisää peruspoliisitoimintaan ja poliisin näkyvyyteen ja sitä kautta myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseen julkisilla paikoilla

tämän pohjalta vähennettäisiin turhaa paperityötä ja vältyttäisiin lain valvonnan ongelmilta koska jatkoajan edellytyksenä on ollut tasokas ohjelmatoiminta

tästä aiheesta jo sinänsä saisi varmasti aikaan hauskaa keskustelua mutta nyt ei siihen ole hyvä mennä koska käsittelemme lasten kannalta todella tärkeää asiaa

siksi on tärkeää että myös poliisi näkyy ihmisten arjessa

arjen turvallisuudesta ei pidä tinkiä

niihin liittyy työttömyyttä mielenterveys ja päihdeongelmia elämänhallinnan ongelmia ja tunne ettei kukaan välitä ja vastuuhan alkaa siitä että välitetään

millaisia keinoja meillä on käytettävissä näiden nuorten auttamiseksi ja uhkaavan syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi

arvoisa herra puhemies

laivaliikenteen edellytysten turvaaminen on välttämätöntä suomen ulkomaankaupan ollessa erittäin riippuvainen meritse tapahtuvista kuljetuksista

edellisen perusteella kysyn liikenneministeriltä joka eilen vieraili vaasassa

arvoisa herra puhemies

vaikeisiin kysymyksiin ei ole kuitenkaan helppoja ratkaisuja

kuitenkin yksin työskentelevien henkilöiden turvallisuuteen täytyy kiinnittää vielä erityistä huomiota ja yksi keino voisi olla se että lisätään teknistä valvontaa

millaisia toimia kansalaisjärjestömme tekevät asian edistämiseksi

en malta olla sanomatta ja puhumatta tuosta paljon keskustelua aiheuttaneesta sakkojen muuntorangaistuksen poistamisesta joka on vaikuttanut rikollisuuteen nimenomaan taparikollisuuteen

liian usein taparikolliset käyvät röyhkeästi hakemassa kaupasta tavaraa jolloin yksin työskentelevien henkilöiden on ollut vaikea lähes mahdoton puuttua siihen tilanteeseen

rg linen taloudellinen tilanne johtuu osaltaan siitä että kaksi viimeistä talvea olivat jääolosuhteiltaan erittäin vaikeat

kysyn vielä

mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen merenkurkun jäänmurtajakaluston riittävyyden

ensimmäisen kauden ja ensimmäisen vuoden edustajana tuntuu oikein hyvältä että täällä salissa keskustelu etenee sopuisasti ja hyvässä hengessä

liikenneministeri merja kyllönen asetti työryhmän merenkurkun laivaliikenteen turvaamiseksi

ainut mikä minua on häirinnyt on nimenomaan pienyrittäjät joita tämä rokottaa sekä töissä että kotona

työryhmä esittää että merenkurkun liikenteen hoitamiseen hankitaan parempi alus sellainen joka paremmin sopii vaasauumaja yhteysvälin liikennöimiseen

yhteysväli on tärkeä vientivetoiselle pohjanmaalle ja koko suomelle

vaasan ja uumajan kaupunkien perustama varustamo osakeyhtiö on hankkinut nyt käytetyn aluksen jolla liikenne turvataan noin viideksi vuodeksi

arvoisa herra puhemies

oikeusministeri henriksson on jatkanut tehokasta ja hyvää tyyliänsä tuomalla myöskin tämän hallituksen esityksen tänne lähetekeskusteluun

yrityskylä on taloudellisen tiedotustoimiston yhteiskunnan työelämän ja yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö joka on suunnattu alakoulun kuudesluokkalaisille